mutta onneksi tämä on puitelaki ja jos joskus tulee tällainen takauksen myöntäminen niin eduskunta saa siitä päättää tiedonannon pohjalta

tähän me emme kuitenkaan saaneet vastausta sen takia että virkamies ei osannut siihen vastata

heinäluoma totesi että pitää huolehtia siitä ettei suomea kohdella epäoikeudenmukaisesti

minä olen siitäkin samaa mieltä mutta olen myöskin erittäin huolestunut jos suomi kohtelee suomalaisia epäoikeudenmukaisesti

mutta toivon todella että lähiaikoina selvitettäisiin mitä mahdollista haittaa on ollut tanskalle tai tulee olemaan tanskalle siitä että se yksipuolisesti irtisanoi sopimuksen ja yhteistyössä norjan ja ruotsin kanssa voisimme siirtyä ihan samanlaiseen järjestelmään eli aluksi irtisanoa kun ei sopimusteitse päästä uuteen sopimus

ei suinkaan kolmasosa voi olla ulkopuolella tai ne maat joiden osuus on kolmasosa voivat olla ulkopuolella

olisiko ollut parempi vaihtoehto että tällaiset tulevat takauspäätökset olisi annettu erillisenä lakina niin että eduskunta olisi voinut mahdollisesti siihen tehdä muutoksia tai liittää siihen ehtoja

minusta tässä tapauksessa tullaan todennäköisesti kohtelemaan suomalaisia ja suomalaisia kuntia epäoikeudenmukaisesti

kannattaisi tuon keskuksenkin mihin te viittasitte tutustua lainsäädäntöön niin tulisi ehkä hieman toisenlainen vastaus

heinäluoma mainitsi asumiseen ja lämmitykseen liittyvät päästöt

nyt tulee olemaan niin kuin sanoin jo tiedonanto joko puolesta tai vastaan ja tietää kyllä miten eduskunta päättää

minä pelkään että kun ruvetaan rajoittamaan päästöjä mitä syntyy lämmityksestä silloin taas kohdellaan suomalaisia epäoikeudenmukaisesti

lähetekeskustelussa totesin että saksassa cdun ryhmäpuheenjohtaja hyvin voimakkaasti korosti sitä että pitää ryhtyä neuvottelemaan rahalaitosten kanssa jotta ne ottaisivat myöskin vastuun

ne joilla ei parantaa tee töitä talon verran eristeitä ole varaa eristää paremmin taloaan joutuvat siitä maksamaan ja ne jotka asuvat tuolla pohjoisessa joutuvat maksamaan enemmän kuin etelässä asuvat maksavat

ei kulunut tuosta kuin pari kolme päivää niin tuli saksasta viesti

pankkien kanssa on neuvoteltu pankit tulevat vastaan ja ne sitoutuvat siihen että eivät vähennä saataviaan tämän takuuaikana kreikalta

eli kyllä tässä on paljon paljon asioita mitä pitäisi ottaa huomioon

uskommeko me sitten siihen että ykn ipccn paneelin kauhuskenaariot toteutuvat uskommeko

arvoisa rouva puhemies

niin arvoisa puhemies jos me uskomme niin kyllä me silloin ryhtyisimme paljon paljon voimakkaampiin toimenpiteisiin kuin mihin me olemme ryhtyneet

nimenomaan tästä syystä me haemme vaihtoehtoa tälle ratkaisulle siinä uskossa että on mahdollista olla osittain mukana ja katsoa minkälaiseksi maailma kehittyy minkälaiseksi eurooppa kehittyy

olen myöskin pannut merkille että keskustelu on ollut aika vilkasta tavattoman tärkeästä asiasta

ja olen huomannut että kaikki ovat olleet huolissaan siitä kehityksestä mikä meillä on ollut mutta joka on muuttunut viime vuosina

jos ipccn kauhuskenaario toteutuu niin kyllä se tarkoittaa sitä että mikäli ei todella koviin otteisiin ja toimenpiteisiin ryhdytä elämä maan päällä loppuu se tulee mahdottomaksi

tämän kahden ensimmäisen kvartaalin aikana eli tämän vuoden toisen ja kolmannen kvartaalin aikana erääntyy kreikkalaisia velkoja

tyytyväisyyttä on esiintynyt että muutos on tapahtunut ja olen ymmärtänyt lähes kaikista puheenvuoroista että näin aiotaan myöskin jatkaa

no tuleeko se mahdottomaksi pitääkö se paikkansa

minä luin mitä eräs ruotsalainen fyysikkoprofessori lausui ihan muutama päivä sitten tai hän on kyllä sen lausunut monta kertaa aikaisemmin mutta muutama päivä sitten se oli lehdessä ja siinä hän totesi että ipccn kauhuskenaario on täysin mahdoton ajatus ei voi tulla niin paljon hiilidioksidipäästöjä kuin mitä oletetaan siitä yksinkertaisesta syystä ettei maapallolta löydy niin paljon hiiltä ja öljyä jotka tuottaisivat tuollaisen määrän hiilidioksidia siis ei löydy niin paljon hiiltä ja niin paljon öljyä

olen jopa ymmärtänyt että ensi vuonna vaaditaan hyvin tiukkaa menokuria eduskunnan budjetille

sitten ihan lopuksi totean että ne jotka ovat osallistuneet keskusteluun ovat tämän eduskunnan iältään vanhimmat kansanedustajat

jos joku väittää että meille sanottaisiin että te ette saa olla kaksi k up kaksi kalenteri teki kahta kvartaalia mukana minä en usko

minä luulen että saksalaiset ranskalaiset kaikki sanoisivat että me ymmärrämme paketti on jo kasassa ottakaa tämä vaihtoehto ja katsotaan ja seurataan

mutta sitten tietenkin löytyy sellaisia jotka sanovat että se ei ole mahdollista on vain yksi vaihtoehto mitään muuta ei voi edes ajatella

tämä professori väittää että se on sula mahdottomuus että hiilestä ja öljystä tulisi sellaisia päästöjä joista ipccn paneeli puhuu

olen kuullut että on jopa keskusteltu siitä että tällaista esitystä ei voida viedä äänestykseen

en minä tiedä mutta ei ole kukaan kyllä vastaväitteeseen ryhtynyt eikä ole kukaan kumonnut hänen väitteitään yhtä vähän kuin kyseenalaistetaan yleisesti ipccn kauhuskenaarioita

kun tätä on perusteltu pitääkö hakea eulta lupa voidaanko viedä äänestykseen vai onko eu kieltänyt ettei tällaista saa viedä äänestykseen että suomi ei saa tulla mukaan kahden kvartaalin lainoissa

mutta arvoisa puhemies jos me nyt todella uskomme että ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin uhka minä uskon että se pitää paikkansa niin silloin meidän pitää kyllä ryhtyä toimenpiteisiin mutta meidän pitää aloittaa itsestämme myöskin eduskunnan pitää aloittaa itsestään

minusta tämä on ainoa järkevä vaihtoehto ja siinä syntyy lisäaikaa miettiä ja suunnitella ja käydä neuvotteluja

kyllä tässä talossa tuhlataan ja kyllä me eri päätöksillä tuhlaamme hirveästi energiaa ja kyllä energiaa voitaisiin tee voitaisiin tuottaa energiankulutusta voitaisiin huomattavasti alentaa eduskunnan omilla päätöksillä

mitä tahansa voi seuraavana päivänä tapahtua ja sen me olemme eilen ja tänään me nyt e

ajattelen nyt lähinnä sitä mitä edellisellä kaudella eräät sanoisinko huolestuneet kansanedustajat esittivät että muutetaan perjantai istunnon aikataulua niin että kansanedustajat siirtyisivät lentokoneista juniin

arvoisa rouva puhemies

pääministerin puheenvuoron jälkeen syntyi varsin vilkas debatti siitä sisältääkö hallitusohjelma niitä vaadittavia toimenpiteitä mitä tämä vallitseva taloustilanne edellyttää

minun mielestäni se on aivan liian suuri luku ja sen takia pitäisi ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin jotka tämän oikaisisivat

meidän tulisi panostaa enemmän ratoihin ja meidän pitäisi huolehtia siitä että väki siirtyisi lentokoneista juniin silloin kun se on mahdollista